tässähän on edellytyksenä se että tämän kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen tuon vesihuoltolaitoksen toiminta alueen hyväksymistä

se on hyvä viesti nyt haja asutusalueilla asuville ihmisille niille jotka ovat hoitaneet jo asiansa kuntoon kantaneet vastuuta siellä ympäristöstään ja laittaneet vesihuoltolaitteistonsa viemärilaitteistonsa kuntoon

on hyvä että nyt lainsäädäntökin tukee tätä kehitystä että hoidetaan itse asiat kuntoon ja silloin ei lähdetä pakon kautta toisaalta tukemaan joitakin joillakin alueilla on vesihuoltohankkeita jotka ovat perustuneet osin tämmöisiin huonosti tehtyihin laskelmiin tai optimistisiin odotuksiin siitä että kuinka paljon niitä liittyjiä siellä tulee olemaan ja sitten toista kautta muodostetaan vesihuoltoalueita ja koetetaan pakolla liittää jotta saataisiin sitä kannattavuutta sille huonosti valmistellulle hankkeelle ja näinhän se asia ei voi olla

tämä on erittäin hyvä lisäys ja osoitan tästä kiitokset maa ja metsätalousministeri koskiselle että hän on ponnekkaasti ajanut tämän muutoksen nyt tänne lakiin

niin kuin tuossa kuultiin tätäkin lakiesitystä ohjaa valtiontalous ja kustannusten vähentäminen

zyskowicz piti erittäin ansiokkaan puheenvuoron tuossa ja toi hyvän näkökulman siihen että sen sijaan että pyritään vankeinhoidossa nyt hankkimaan ihmisiä sieltä kiven sisältä avohoitoon voitaisiinkin tarkastella ensin sitä miten täältä voidaan ulkoistaa näitä vankeja eli kysymys on ulkomaalaisten rikollisten karkottamisesta tai passittamisesta suorittamaan rangaistustaan kotimaassaan

totuus ja outi mäkelä vastasi paneuduttu

aivan lyhyesti tuohon ministerin vastaukseen eli tällähän hetkellä tuo katsastustoimilupa on sidottu toimipaikkaan ja on tämä ajatus siitä että olisi tämmöinen kiertävä katsastaja jolla olisi toimilupa mutta se ei edellyttäisi toimipaikkaa

arvoisa herra puhemies

eli se toisi silloin tätä joustavuutta ja mahdollisuutta näille pienillekin korjaamoille lähteä mukaan tarjoamaan tätä katsastajapalvelua

siinä on kysymys siitä että saadaan kotimaista energiaa jonka tuotanto ja hinta ovat kohtuullisesti arvioitavissa etukäteen ja sen vuoksi tietysti tähän hankkeeseen ovat lähteneet kotimaiset yritykset jotka näkevät järkeä tuottaa ydinvoimalla sähköä ja sitä me tarvitsemme

mutta kysyn vielä ministeriltä tähän loppuun nyt kun tämä esitys on menossa ja kun se tulee voimaan mikä on teidän näkemyksenne siitä laskeeko katsastusten hinta tämän uudistuksen myötä

me olemme tuoneet aivan liian paljon kohtuuttoman määrän tuontienergiaa tähän maahan ja maksaneet siitä kohtuuttoman paljon

itse vauhdittaisin myös ydinvoiman korvausrakentamisen hankkeita koska meidän olemassa olevat yksiköt vanhenevat ja tarvitaan korvausrakentamista ja sitä kautta myös turvataan sitten sitä energiaomavaraisuutta

en ymmärrä sitä keskustelua että ydinvoimaa ei voitaisi vientiin viedä

täällä on käynyt selväksi se että perustamalla tämmöinen ihmisoikeuskeskus suomeen parannetaan sitä kuvaa miltä suomi ja sen ihmisoikeusasioiden käsittely näyttää euroopassa

arvoisa herra puhemies

tuntuu että velallisella ei ole oikeusturvaa sen jälkeen kun on yrityksessä epäonnistuttu ja ajauduttu konkurssiin

pakkanen yltyy ja ensi yönäkin monella vanhuksella on pitkä ja kylmä ja luminen polku pihan perälle ja nukutaan potta sängyn alla

tämä on korkeintaan käsienpesua ja sitä että ostetaan itsellemme semmoista rauhallista yöunta mutta kun ajatellaan missä ne todelliset ihmisoikeusongelmat tällä hetkellä ovat niin silloin katse kohdistuu näihin oikeusprosesseihin ja niiden viivytyksiin

epäonnistumisesta on tehty myös häpeä tässä yhteiskunnassa ja se on omiaan kyllä tukahduttamaan yrittäjyyttä ja sitä että ylipäätään lähdettäisiin yrittäjäksi tai sitä mahdollisuutta että epäonnistumisen jälkeen konkurssin jälkeen sitten päästäisiin takaisin sinne yrityselämään

siitä näkökulmasta tuntuu hiukan irvokkaalta ihmisoikeuskeskustelu täällä paljuselleistä ja vankien tilanteesta

ministeri on pitänyt tuota paljusellikysymystä useasti esillä mutta näitä ihmisoikeuskysymyksiä on vielä hoidettavana niidenkin ihmisten osalta jotka eivät ole mitään pahaa koskaan tehneet

tulisikin tarkastella sitä keskitytäänkö meillä olennaiseen ja ovatko meidän prosessimme siinä kunnossa että käytämme tehokkaasti sen ajan ja ne resurssit joita meillä on käytettävissä näihin orgaaneihin

konkurssilainsäädäntöä ja ulosottolainsäädäntöä on välttämätöntä muuttaa jotta tuosta velkavankeudesta voi kohtuullisessa ajassa vapautua ja esimerkiksi tämä viiden vuoden saatavien vanhenemisaika olisi semmoinen jota voitaisiin soveltaa tässäkin tapauksessa

on luvattu että siihen palataan ja tuodaan jokin korvaava järjestelmä jolla tuohon asiaan palataan eli korjataan sitä päätöstä jolla sakon muuntorangaistus poistettiin poliisin antamien sakkojen osalta

arvoisa rouva puhemies

tiusanen piti erittäin ansiokkaan puheenvuoron ja toi esille sen näkökulman joka näissäkin ongelmissa pitäisi ottaa elikkä ennalta estävän asenteen ja ennalta estävän tulokulman näiden ongelmien ratkaisemiseksi siellä lähtömaassa josta nämä ihmiset lähtevät liikkeelle ja parempaa elintasoa hakemaan

poliisitoimen esitutkinnassa resurssitarve on suuri mutta tietysti näitä menetelmiä ja esitutkinnan sisältöäkin voisi tarkastella

silloin kun konkurssissa on kuitenkin sen omaisuutensa jo menettänyt joku kohtuullinen aika sen jälkeen pitää olla jotta pääsee takaisin harjoittamaan yrityselämää

se on murentanut kansalaisten lain kunnioitusta ja lisännyt kylläkin näpistysrikoksia ja tämmöistä ammattimaista näpistelyä joka on piittaamatonta näitä seuraamuksia kohtaan

mutta todellinen kysymys on se että kun ihmisoikeuksista puhutaan niin miltä kansalaisista tuntuu niistä ihmisistä jotka kokevat että heidän ihmisoikeuksiaan loukataan

viimeisin tapaus johon törmäsin oli konkurssiin joutunut yrittäjä joka oli toistakymmentä vuotta jo maksanut sitä velkaansa mikä siitä jäi ja oli tällä hetkellä ansiotyössä ja siihen ansiotyöhön sitten kuului autoetu ja puhelinetu ja tuon ulosottolainsäädännön seurauksena tällainen henkilö maksaa puolet enemmän siitä autoedustaan ja puhelinedustaan kuin sellainen palkansaaja joka ei ole ulosotossa

meillä on tässä salissa monesti puhuttu siitä miten tärkeää on että oikeusprosesseja pystytään jouduttamaan ja tehostamaan sitä työtä joka näiden rikosten selvittämisen eri vaiheissa on ja tässä meillä on nyt hyvä hallituksen esitys joka tuo parannusta tähänkin asiaan

tässä tullaan myös niihin ongelmiin minkä takia schengen raja vuotaa miksi me joudumme näitä direktiivejä mukauttamaan omaan lainsäädäntöömme sen vuoksi että schengen alueen raja vuotaa

tämä ihmisoikeuskeskus ei tule antamaan heille apua

se on tuo lakien kokonaistaloudellisen vaikutuksen arviointi mitä vaikutusta lain säätämisellä on toisille hallinnonaloille tai kunnille

siihen tulisi enemmän eun puitteissa kiinnittää huomiota että schengen alueen raja pitäisi ja sieltä tullaan hallitusti sen schengen alueen yli silloin kun siihen on oikeutus

esimerkkinä tässä voidaan mainita tämä lievä pahoinpitely joka on erittäin hyvä lakiuudistus lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi

tämä ei ole oikeudenmukaista millään lailla eli nämä epäkohdat on täältä lainsäädännöstä poistettava ja tämä edustaja hakkaraisen lakialoite on oikein hyvä

mutta pitää muistuttaa että nyt tämä lakiesitys nimenomaan koskee niitä ulkomaalaisia joilla ei ole suomessa oleskelulle edellytyksiä lain mukaan eli niitä ihmisiä joilla on käännytyspäätös tai maastakarkottamispäätös

siinä yhteydessä heille annetaan mahdollisuus tämmöiseen vapaaehtoiseen paluuseen

tämä on erittäin hyvä muutos siinä mielessä että vältetään turhaa työtä niissä tapauksissa joissa esitutkinta todetaan tarpeettomaksi se keskeytetään tai päädytään rikesakko tai sakkorangaistusmääräysmenettelyyn

siihen kuuluvat laki yleisradioverosta laki yleisradiosta ja valtion televisio ja radiorahastosta annettu laki

eli silloin jos ei noudata tuota vapaaehtoista paluuta asetetaan tuo maahantulokielto jotta tässä lainsäädännössä on ryhtiä

noissa tapauksissahan tuo seuraamusselvittely ei tule kysymykseen

tässä lainvalmistelun tavoitteena on ollut se että vihdoin pitkäjänteinen rahoitusmalli kansallisen yleisradiotoiminnan rahoittamiseksi saadaan aikaan

erittäin hyvä esitys ja voidaan sanoa että ei myöskään missään tapauksessa pitkitä näitä rikosprosesseja sillä jo pitkään esitutkintaviranomaiset ovat jo hoitaneet varsin joutuisasti näitä nuorten rikoksia

voikin tyytyväisyydellä todeta että tämä valmistelu joka eduskuntaryhmien puheenjohtajien ja ministeri kiurun yhteistyöllä tuossa viime syksynä tehtiin on johtanut nyt tähän pisteeseen että valiokuntakäsittelyn jälkeen tuo lakiesitys on valmis ja ollaan menossa kohti sen voimaantuloa

arvoisa herra puhemies

täällä on joissakin puheenvuoroissa viitattu siihen että kun olemme liittyneet euhun niin olemme ottaneet silloin vastuullemme kantaa myös eun muiden jäsenvaltioiden ihmisten ongelmia ja sosiaalista ongelmaa köyhyyttä syrjintää

toinen asia jonka haluan tämmöisenä periaatteellisena asiana nostaa esille olen aiemminkin perännyt sitä on se että rikosseuraamusjärjestelmä pitäisi kokonaisuutena käydä läpi ja selvittää se mistä rikoksista ja minkälaisia seuraamuksia

arvoisa herra puhemies

laki rakennuksen energiatodistuksesta on esimerkki siitä kuinka direktiivin alkuperäinen hyvä tavoite energiatehokkuudesta ja sen edistämisestä on onnistuttu pilaamaan ympäristöministeriön lainvalmistelussa ja kääntämään koko alkuperäinen tarkoitus negatiiviseksi eli nykytilanteessahan tämä energiatodistus lisää rakennukseen kohdistuvia kustannuksia koska nämä energiatodistusten hinnat ovat karanneet käsistä

henkilökohtainen yleisradiovero tai maksu muuttuu olennaisesti tuosta aikaisemmasta televisiolupamaksusta niin kuin se kansan suussa on kulkenut

arvoisa herra puhemies

näin varmasti ajattelimmekin silloin kun euhun liityimme mutta se että näiden ongelmien ratkaisu tapahtuisi täällä suomessa ei ole se näkökulma eikä varmaankaan missään vaiheessa ole ollut se tarkoitus

tämä riippumattomuus keskusteluttaa edelleen ja ehkä aivan lyhyesti totean niin kuin valiokunnan jäsen edustaja vehkaperä hyvin tuossa edellisessä puheenvuorossaan toi esille että kuluttaja valitsee itse sen paikan jossa hän ajoneuvonsa katsastuttaa

nyt meillä on nimenomaan sakon muunto viety pois nyt tuodaan pantavalvonta tähän olemassa olevaan järjestelmään

niin kuin tuossa aiemmin sanoin kyllä meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota nyt tähän kehitysyhteistyötoimintaan ja myös diplomatian keinoihin

tulisikin katsoa kokonaisuutena tätä rikosseuraamusjärjestelmää eikä täppiä sitä vähitellen aina yksittäisillä muutoksilla

enää ei ole mitään merkitystä sillä millä laitteella millä välineellä tuota palvelua seuraa tai seuraako ylipäätään ollenkaan

jos hän haluaa tehdä sen yhden luukun periaatteella niin hän voi tehdä sen siellä korjaamossa ja korjaamon katsastustoimipaikassa mutta jos hän haluaa tehdä sen riippumattomassa katsastustoimipaikassa jossa ei ole korjaustoimintaa niin hän valitsee sen

tähän kerjäämisongelmaankin liittyy selkeästi kaksi eu maata romania ja bulgaria ja on selkeästi todennettavissa että näistä maista tulee romaneja jotka ovat ongelmissa ja syrjittyjä omissa maissaan

hemmilän äsken esille tuoma ajatus siitä että esimerkiksi rangaistusmääräysmenettelyä voitaisiin laajentaa olisi erittäin hyvä ja se nopeuttaisi myös näiden rikosprosessien käsittelyä

tämä perustuu siihen ajatukseen että jokainen suomalainen osallistuu nyt yhteisen yleisradion toiminnan rahoittamiseen ja sen myötä turvaa kansallista ohjelmatuotantoa kansallista kulttuuria kansalliskieliä

vielä siihen luotettavuuteen että ylikorjataanko tai vaaditaanko katsastuksessa sellaisia korjauksia joita oikeasti ei tarvitsisikaan niin tässä lakiesityksessähän on muutos siihen että tuo jälkitarkastus voidaan tehdä toisessa katsastustoimipaikassa kuin missä katsastus on aloitettu

meillä on ihan kohdennettu selkeä ongelma ja missio eun jäsenvaltiona lähteä parantamaan näiden ihmisten olosuhteita siellä lähtömaassa nimenomaan

toisaalta tämä todelliseen kulutukseen perustuva energiatodistus huolimatta siitä että se kertoo asukkaiden käyttötottumuksista on kuitenkin toteutunutta energiankulutusta ja siinä mielessä se on parempi malli

voitaisiin ajatella että vaikka näissä sakkoasioissa muutoksenhakua rajoitettaisiin ja silloin nopeutettaisiin näiden prosessien valmistumista

se että suomessa sallitaan kerjääminen kadulla ei suinkaan ole se tapa parantaa näiden ihmisten asemaa eli tämä lakialoite on erittäin kannatettava

jokainen täysi ikäinen suomalainen on yleisradioverovelvollinen ja tuo sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaate sitten määrittelee tulotason mukaan sen verotuksen määrän

olen sitä mieltä että tämä laki rakennuksen energiatodistuksesta pitää viipymättä muuttaa

en usko että tuo videolaite videointijärjestelmän tuonti oikeussaleihin nopeuttaisi käsittelyjä

on erittäin hyvä asia niin kuin ministeri täällä jo aiemmin totesi että vapaamatkustus tämän yleisradiotoiminnan rahoituksen osalta päättyy nyt

arvoisa puhemies

kun tämä lakiesitys oli lähetekeskustelussa nousi vahvasti esille ongelmana yritysten yleisradiovero ja se kulminoituu tuohon liikevaihtoon perustuvaan veromalliin

ajoneuvoperinteen tallentaminen on tällä hetkellä lähes täysin yksityisten harrastajien ja ihmisten kustannusten varassa ja heidän aktiivisuutensa varassa

arvoisa puhemies

varsin pian sitten valmistelu siitä etenikin niin että nyt tämä esillä oleva malli on sitten saatu aikaiseksi

jokaisella ajoneuvolla on yhteyttä henkilöihin tapahtumiin paikkakuntaan työhön tai maanpuolustukseen

eurojust perustettiin aikanaan jäsenvaltioiden syyttäjien tutkintatuomarien ja vastaavaa toimivaltaa käyttävien poliisien yksiköksi joka pureutuu vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja tehostaa sitä

olisikin erittäin tärkeää että nyt vihdoin tunnustettaisiin ajoneuvokulttuuri myös osaksi kansallista kulttuuria

kokoomuksen eduskuntaryhmä oli vahvasti sitä mieltä että yritystenkin osalta tuo oikeudenmukaisuus toteutuu silloin kun vero määrätään verotettavan tuloksen mukaan eikä pelkästään liikevaihdon mukaan joka ei kerro siitä verotettavasta tuotosta vielä juuri mitään

arvoisa herra puhemies

kysyisinkin ministeriltä

tuohon edustaja pekkarisen puheenvuoroon liittyen tuon esille sen että on luonnollista että kun tehdään organisaatiomuutosta on paljon päälliköitä johtotehtävissä toimineita poliisimiehiä joita pitää sijoittaa uudelleen ja nyt on menossa ylimenovaihe ja tietysti eläköitymisen kautta sitten näitä tehtäviä vapautuu ja sitä kautta saadaan resursseja kohdennettua kentälle sinne asiakaspintaan niin kuin kuuluukin

tehtävänä on ollut avustaa ja koordinoida tätä kansainvälistä yhteistyötä näissä rajat ylittävissä rikosasioissa ja tutkinnassa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

edustaja ruohonen lerner käytti puheenvuoron tämän lakialoitteen puolesta ja puhe tällaisen asian yhteydessä korruptiosta kuulostaa minusta aika kyseenalaiselta

tämä ed

tämä uusi päätös joka on nyt käsittelyyn tulossa sisältää lähinnä täytäntöönpanon kannalta uudistusta tämän kansallisen jäsenen toimivaltuuksissa eli sen jäsenen joka suomea edustaa eurojustissa

mutta voisin ehkä kysyä mitä edustaja pekkarinen tekisi näille johtotehtävistä vapautuneille henkilöille jotka nyt ovat ikään kuin rasitteena ymmärsin tuon kysymyksen niin

siinä yhteydessä tuli tällaisia viestejä että mikäli tätä lakiesitystä nyt ei joutuisasti viedä läpi tässä muodossaan saattaa olla seurauksena pelson ja köyliön sulkeminen

pitäisikö heidät laittaa pihalle

ja se korruptiokeskustelun yhdistäminen siihen että politiikassa pätevöitynyt ja kokemusta hankkinut ihminen siirtyy seuraaviin tehtäviin

muutoinkin tämän lakiesityksen valmistelussa ja läpiviennissä tuntui olevan hirmuinen kiire

arvoisa rouva puhemies

tässä tullaan siihen erilaiseen käytäntöön joka suomessa on verrattuna useisiin euroopan maihin rikosasioiden tutkinnassa

se on taas toisenlaista ammattitaitoa vaativaa tehtävää

liikenteen pitää vastata ihmisten tarpeeseen ja nyt tässä välikysymyksen tulokulmakin on sellainen että ollaan sitouduttu yhteen liikennevälineeseen ja ollaan huolissaan siitä pääsevätkö ihmiset kulkemaan junalla kun pitäisi katsoa sitä ihmisten tarvetta

niissä verotuksen yksinkertaisuuden ja selkeyden vuoksi on valtio kunnat ja seurakunnat esitetty vapautettavaksi yleisradioverosta ja myös tämä on mielestäni erittäin hyvä muutos koska hallitushan on sopinut siitä että kunnille aiheutuvat lisäkustannukset kompensoidaan kunnille rahoituksen keinoin ja nyt tällaiseen kompensointiin ei tarvitse lähteä koska kunnat eivät yleisradioverovelvollisia ole

näitä valiokuntakäsittelyssä esille tulleita epäkohtia joita tuotiin esille ei kuitenkaan sitten haluttu perin pohjin selvittää vaan asia haluttiin viedä läpi nopeasti

meillä on varsin korkeasti koulutetut tutkinnanjohtajat mikä poikkeaa eurooppalaisesta käytännöstä jossa rikostutkintaa johtaa syyttäjä tai tutkintatuomari

tässä käydään keskustelua nyt siitä että tää mikään politiikan ja onko nyt kysymyksessä poliitikon spitaalilaki eli miten politiikassa toimien saastuu ja tulee kykenemättömäksi ikään kuin ottamaan vastaan seuraavia tehtäviä

ja varsinkin silloin kun se tehdään veronmaksajien rahoilla tuettuna niiden ratkaisujen pitää olla taloudellisia niiden pitää olla kestäviä ja pitkälle tähtääviä ja sitten niiden pitää olla ympäristöystävällisiä

tämä on tuonut määrättyjä ongelmia tämänkin esityksen suhteen ja tämä sama problematiikka tulee esille muissakin kansainvälisiin oikeuskäytäntöihin ja rikostutkintaan liittyvissä asioissa kun haetaan yhdenmukaistusta euroopan unionin sisällä

on täysin selvää että sidonnaisuudet ja eturistiriidat tulee selvittää ja niissä pitää olla mallit ja selkeät toimintamallit ja siinä pitää olla huolellinen se on täysin selvää ja ymmärrän tämän näkökulman ja kannatan sitä mutta puhe korruptiosta sitä en tässä oikein tunnista

arvoisa herra puhemies

oli myös toinen muutos joka liittyi tähän

tässä hallituksen esityksessä joka koskee maantielain muuttamista esitetään lakia muutettavaksi niin että sähkö ja viestintäjohtojen sekä muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle helpottuu

on erittäin tärkeätä että tunnistetaan tämä asia ja pidetään esillä sitä että suomessa tämä rikostutkinta perustuu ja tehdään nimenomaan poliisin tutkinnanjohtajan alaisuudessa yhteistyössä syyttäjän kanssa

sitten tässä tullaan myös siihen kysymykseen mikä on perustuslaillinen oikeus ihmisellä tehdä työtä tässä maassa ja perustuslaillinen oikeus siirtyä työtehtävästä toiseen ja myöskin sitten tietysti kysymyksiin siitä että jos tämmöinen karenssiaika tulee niin miten tuo karenssiajan palkkaus korvataan kenen velvollisuus on huolehtia siitä palkkauksesta

liikenne ja viestintävaliokunnassa keskusteltiin ja käytiin hyvin laaja asiantuntijakuuleminen tämän yleisradiopaketin yhteydessä

tämä juontaa juurensa noista joitakin aikoja sitten olleista rajuista myrskyistä jotka aiheuttivat sähkönjakeluun katkoksia kun puita kaatuili sähkölinjoille ja sitten nousi esille keskustelu siitä miten näiden sähkökaapeleiden sijoittaminen tiealueelle sujuvasti onnistuisi

tässä esityksessä näitä tutkinnanjohtajan valtuuksia vastaavia toimivaltuuksia esitetään eurojustin jäsenelle ja tarkoituksena on että rikosasioiden käsittelyissä tämä jäsen ikään kuin konsultoi tutkinnanjohtajia ja sitä kautta vie sitten näitä asioita eteeni

valiokunta totesi lausunnossaan sen että nyt kun tämä rahoituspohja turvataan tällä ratkaisulla niin yksi tärkeä asia on se että alueellinen tv ja radiotoiminta turvataan ja oikeastaan edellytetään että tämän ratkaisun myötä se on turvattu

onko tätä mahdollisesti tässä edustaja ruohonen lernerin lakialoitteessa harkittu

jatkossa tämän esityksen voimaan tultua tieviranomaisen on myönnettävä sijoittamislupa tänne tiealueelle näille kaapeleille jos siitä ei aiheudu vaaraa liikenteelle tai vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle

alueellinen tv ja radiotoiminta vahvistaa alueiden identiteettiä ja takaa monipuolisen ja kattavan alueellisen viestinnän

kaikki muistamme että viime uudenvuoden jälkeen aiheutti valtavasti keskustelua ilotulitteiden huolimaton käyttö ja vaadittiin sitäkin että ilotulitteet tulisi varsinkin raketit norjan tapaan kieltää suomessa

päättynyt tyttö puhemies new odotus väsyttää niin asia lähettää

tuossa valiokunnan käsittelyssä nousi esille erityisesti se että tavoitteena tässä on edistää sähköjohtojen maakaapelointia ja parantaa sitä kautta sähkönjakelun toimintavarmuutta

nämä yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeät sähköverkot ja se näkökulma että yhteiskunnan toiminta on hyvin vahvasti riippuvainen sähkön

tulipaloja silmävammoja häiriötä kovasta äänestä roskaamista ja niin edelleen

yksi asia joka valiokunnan käsittelyssä nousi myös esille on periaate julkisen tietovarannon avaamisesta yleiseen käyttöön

on tärkeä asia tässä jo tämä jakelusta ovat tämän lakiesityksen perusteena olleet vaikuttimet niin että erilaiset sääilmiöt ja rajutkaan myrskyt eivät tuota sähkönjakelua sitten keskeyttäisi